niitä me emme edustaja kiuru hyväksy

laadukas varhaiskasvatus kehittää lasten sosiaalisia taitoja vertaissuhteita ja oppimisvalmiuksia sekä vahvistaa koko perheen hyvinvointia

melko hiljattain meille todella säädettiin uusi varhaiskasvatuslaki jota moni päivähoidon ammattilainen odotti vuosia vuosikymmeniä jopa

käytännössä lastentarhanopettajilla ei ole mahdollisuuksia panostaa tällöin pedagogiikkaan vaan päiväkodin toiminnan päätavoitteeksi tulee muodostumaan se että kaikki päivähoidossa olevat lapset voidaan turvallisesti ja vahingoittumattomina luovuttaa työpäivän päätteeksi vanhemmilleen

arvoisa puhemies

kun nyt edustaja pakkasen mainitsema julkinen sauna tässä tuli puheeksi niin voin kertoa meidän kaikkien puolesta että siellähän todella oli hyvin kotimaista ruokaa tarjolla

aivan tavallisten perheiden lapsilla voi myös olla erityisiä tarpeita jotka on päivähoidossa huomioitava vaikkapa yksi verrattain yleistä ykköstyypin diabetesta sairastava lapsi tarvitsee verensokerin mittausta ja tarkkaa valvontaa pitkin päivää ja monta kertaa

mutta kun nyt puhumme kotimaisen ruuan suosimisesta kilpailulainsäädännöstä ja niin edelleen niin haluaisin nostaa tähän keskusteluun myöskin erään asian joka on hyvin potentiaalinen iso vaikuttaja suomalaisen ruuan tuottajille ja meille kuluttajille

toivoisin kuulevani ministeri tiilikaiselta painokkaita huomioita siitä miten aiotaan näissä neuvotteluissa suomen linjassa huomioida se ettei meidän kotimainen elintarviketuotantomme kotimainen maataloutemme joudu aivan altavastaajaksi

päivähoito oikeuden rajaamisesitys suosii yksityisiä päiväkoteja joista voi rahalla ostaa lisää tunteja ja jatkossa julkiselle puolelle hakeutuvat pätkätöitä tekevien perheiden lapset

se niistä norminpurkutalkoista

osa aikaisten osaviikkoisten ja kokoaikaisten lasten osallistuminen varhaiskasvatuksen arkeen edellyttää myös työvuorosuunnittelua henkilöstöjärjestelyjä ja toiminnan suunnittelua

hoito ja kasvatushenkilöstön työajasta menee tilasto ja raporttitietojen keräämiseen aikaa jolle ei ole laskettu mitään hintaa

ilmeisesti siis lisääntyvä hallinnollinen työ olisi suoraan pois henkilöstön perustehtävästä lastenhoidosta ja varhaiskasvatuksesta

esitys ei kerro sitä millä työajalla ja kustannuksilla tehtäisiin arviot siitä minkä perheiden lapset kulloinkin ovat kokopäiväiseen hoitoon oikeutettuja ja ketkä eivät ole

mutta eivät perustelut automaattisesti löydy vähällä työllä myöskään mistään valmiista tilastoista tai rekistereistä

onko tähän tarvittavan resursoinnin kustannuksia lainkaan arvioitu säästövaikutuksilla perusteltua päätösesitystä tehdessä

tunnettu ja arvostettu taloustieteen professori sixten korkman sanoi helsingin sanomissa lokakuun alussa subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesityksestä näin

päivähoito oikeuden rajaus kohdistuu juuri niihin lapsiin jotka erityisesti kaipaisivat tukea jota meillä on laadukkaissa päiväkodeissamme tarjolla

päätös on tyhmä ja tulee yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä kalliiksi

arvoisa puhemies

hallitus on kyllä arvonsa tässä kohtaa paljastanut

se on suuri virhe ja harmi jolla pitkän ajan varhaiskasvatuksen lapsen perheiden edun mukainen työ valuu hukkaan

vetoan hallitukseen että harkitsette asian uudelleen ja edelleen säilytätte lapsen subjektiivisen täyden päivähoito oikeuden turvaten lasten ja perheiden edun sillä sen edun turvaamisella on pitkälle kantava

hän edusti aikaa tai

juuri tästä asiasta on tarkoitus vastauspuheenvuoro käyttääkin

minun mielestäni kukaan edustaja tai eduskuntaryhmä ei tässä salissa ole väittänyt että valtioneuvoston pitäisi päättää vain tiettyyn suuntaan tapahtuvista kolmannen tase erän ja luonnonsuojelutaseen välisistä siirroista

me olemme olleet vihreässä eduskuntaryhmässä sitä mieltä että mistään tasesiirroista ei tulisi päättää yksin valtioneuvostossa vaan kaikista tasesiirroista pitäisi päättää eduskunnassa

me haluaisimme että eduskunta on se elin joka päättää tällaisista merkittävää yhteiskunnallista omaisuutta koskevista tasesiirroista

täytyy nyt kyllä todeta alkuun että ehkä se eläinsuojeluvaltuutetun määräaikaisen viran lakkauttaminen oli kuitenkin lillukanvarsia säästötoimenpiteissä

olisihan se sikäli voinut toki säilyäkin mutta itse kyllä näen eläinsuojelun kannalta paljon huomattavampana heikennystoimenpiteenä tämän hallituksen tekemät muutokset lomitusoikeuden rajaamiseen eli juuri sinne tuottajien jaksamisen ja hyvinvoinnin ylläpitoon

kyllä minä ainakin tiedän ja tunnustan ja haluan puolustaa sitä kantaa että hyvinvoiva suomalainen emäntä ja isäntä viljelijä ruoantuottaja pitää huolen elämisistään mutta heikosti voiva ja loppuun uupunut ei kyllä jaksa huolehtia edes itsestään

meillä on suomessa laadukkaasti pääosin todella eettisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa emmekä saa antaa sen maineen heikentyä vähääkään

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys indeksijäädytysten muodossa tapahtuviksi koko koulutuskenttään perusopetukseen toisen asteen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön kohdistuviksi leikkauksiksi on niin käsittämätön sitä taustaa vasten että vielä kuluvan vuoden keväällä kaikki hallituspuolueet yksissä tuumin vakuuttivat suomalaisille että tästä me emme leikkaa

opetusalan ammattilaisille opiskelijoille oppilaille heidän vanhemmilleen kuntien sivistystoimen johtajille on kyllä lähes mahdotonta selittää miten tässä näin kävi

kun hallitus kirkkain silmin kehuu koulutuskenttäämme ovat hallituksen leikkausesitykset samassa yhteydessä kovin kelvoton kiitos tästä maamme menestyksen avaimia käsissään pitävästä arvokkaasta hyvin tehdystä työstä mitä opetus ja kulttuuritoimessa tehdään

halutaan digiloikkaa uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman innovatiivista jalkauttamista eteenpäin katsovaa otetta uusia opetusmenetelmiä

koulu on rakennus jossa on neljä seinää ja sisällä tulevaisuus

arvoisa puhemies

hallitus esittää maankäyttö ja rakennuslakia muutettavaksi siten että maakuntakaavoja ja myöskään kuntien yhteisiä yleiskaavoja ei jatkossa tarvitsisi saattaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi

ympäristöministeriön suorittama maakunta ja yleiskaavojen vahvistusmenettely on kuitenkin tähän saakka toiminut erinomaisesti ja ministeriössä käytetty hallinnollinen työmäärä tähän nähden on ollut varsin pientä noin neljä kaavaa vuosittain

ympäristöministeriö on tarkastellut tässä yhteydessä erityisesti isojen kaavallisten ratkaisujen mahdollisia ylimaakunnallisia vaikutuksia ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista ja käyttänyt valtaansa kaavoihin varsin maltillisesti

ympäristöministeriön vahvistusmenettelyvaiheessa karsimat kaavoitushankkeet ovat tyypillisesti olleet voimakkaasti ympäristöön vaikuttavia laaja alaisia vaikutuksia sisältäviä ja pitkälle tulevaisuuteen maankäyttöä ohjaavia jolloin kaavoitusprosessin perustellusti tulee olla erityisen huolellista ja lainsäädännöllisesti tarkkaa

lakimuutoksen valmisteluun nimetty selvitysmies haapanala ei kannata vahvistusmenettelystä luopumista joka selvityksen mukaan vain lisäisi kaavavalitusten määrää ja käsittelyaikaa koska maakuntakaavavalitusten käsittely siirtyisi hallinto oikeuksille

arvoisa puhemies

korkeimman hallinto oikeuden ympäristöministeriölle antaman lausunnon mukaan kaavojen vahvistusmenettelyn poistuminen merkitsisi maakuntakaavojen sisällön ja menettelyn laillisuuden kattavasta valvonnasta luopumista

laillisuusvalvonta siirrettäisiin käytännössä kansalaisyhteiskunnan yksittäisten kansalaisten kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten harteille

korkein hallinto oikeus onkin kiinnittänyt huomiota siihen että jos valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tai muun lainsäädännön vastaisesta kaavasta ei valiteta tai jos muutoksenhakijalla ei ole tarpeeksi asiantuntemusta että hän osaisi esittää oikeat perustelut kaava vahvistetaan ja tulee lainvastaisenakin voimaan eivätkä sen paremmin hallinto oikeus kuin korkein hallinto oikeuskaan voi siihen puuttua mikäli ympäristöministeriön laillisuusvalvonnallinen rooli kaavojen vahvistajana poistuisi

arvoisa puhemies

mikäli kaavaprosesseja halutaan jouduttaa se on kyllä mahdollista ilman vahvistusmenettelystä luopumista esimerkiksi poistamalla muiden ministeriöiden lausuntojen kerääminen ja valtioneuvostokäsittely taikka määräämällä kaava lainvoimaiseksi siltä osin kuin siitä ei ole valitettu

kokonaisratkaisu on olennaisilta osin auki ja tämäkin tulisi ratkaista vasta siinä vaiheessa kun kokonaisuus selviää tarkemmin

samaan aikaan kun hallitus esittää kaavojen vahvistusmenettelystä luopumista ja näin heikentää kaavojen laadun ja laillisuuden valvontaa hallitus on myös ilmoittanut harkitsevansa kaavojen valitusoikeuden rajaamista nykyisestä jolloin muutosten yhteisvaikutus kaavojen laillisuuden valvontaan voi olla varsin radikaali

tämä esitys on aika puutteellisesti harkittu kun hallituksen itse nimeämän selvitysmiehenkään esityksiä ei tässä ole hallituksen esitykseen tuotu

en malta olla kommentoimatta puheenvuorolla tähän verkkomarkkinointia koskevaan asiaan

meillähän on sikäli hyvä tilanne suomessa että meillä on jo verkkomarkkinointi aivan täydessä touhussa myös yksittäisten ruoantuottajien kohdalla ja haluan nostaa tässä esimerkin

se että viranomaisyhteistyö tulisi nykymallissa kuvioon vasta silloin kun maakuntakaava tai kuntien yhteinen yleiskaava menee ympäristöministeriön vahvistettavaksi ei pidä paikkaansa

viranomaisyhteistyötä tehdään erittäin paljon kaavoittajan eli maakuntaliiton ja vaikkapa alueellisen ely keskuksen ja tietysti alueen kuntien välillä jo hyvin paljon kaavoitusvaiheessa ja siinä vaiheessa myös osallistetaan kaikki muut asianosaiset tahot

tämä on myös vientituote sitä on idean kehittäjä pohjanmaalta ollut esittelemässä muun muassa saksassa ja belgiassa ja tukholmassa

että kyllä meillä osaamista on

sitä on jo nyt

arvoisa puhemies

arvoisa edustaja korhonen minä kyllä totean että tämä kaavoitusta koskeva prosessi puhuttaessa maakuntakaavoista tai kuntien yhteisistä yleiskaavoista ei kyllä miltään osin ole luulon hyvän tahdon tai uskon varassa oleva asia kun puhutaan siitä syntyykö kaavoituksessa varmasti aivan tahattomasti mutta joka tapauksessa lainvastaisuuksia sinne kaavoihin

ei se ole uskon asia sehän on todennettavissa oleva asia kun katsotaan miltä osin ympäristöministeriö tässä vahvistusmenettelyssä on kaavoitukseen joutunut puuttumaan

tässä nyt edustaja honkonen ja minun korviini myös hieman edustaja räsänen puhuivat siihen sävyyn ikään kuin tämä kasvatusvastuu ei suomalaisille lapsiperheille olisi aivan selvä asia kenelle se kuuluu ja sehän kuuluu se päävastuu tietysti vanhemmille

olen samaa mieltä siitä edustaja korhosen kanssa että maakunnat totta kai pyrkivät aina parhaaseen ja ajavat alueensa etua mutta joskus saattaa käydä niin että aluepoliittisista tai muista syistä virheitä ja ylilyöntejä saattaa syntyä

olen jotenkin ymmärtänyt näistä puheenvuoroista että tällä lakiesityksellä haluttaisiin niin kuin edustaja honkonen totesi alleviivata sitä kasvatusvastuuta ja kiinnittäisin huomiota siihen että käsittääkseni tällaista ongelmaa ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole

mitä tulee edustaja korhosen toteamukseen siitä että ministeriö on kenties puuttunut kaavoituksiin jo siinä prosessin aikana niin eikö se ole hyvä jotta lopputulos olisi parempi

olen kyllä aivan samaa mieltä täällä usean edustajan kanssa siitä että sitä neuvontaa tulisi olla hyvin varhaisessa vaiheessa valtakunnalliselta tasolta jotta lopputulos olisi varsin hyvä

mutta sitä ihmettelen että eivät riitä hallituksen itse nimeämän selvitysmiehenkään kokoamat perustelut tähän nykyisen vahvistusmenettelyn säilyttämiseen tai uudistuksen toteuttamiseksi sillä tavalla että ympäristöministeriöllä säilyisi vähintäänkin eräänlainen otto oikeus tällaisiin vaikutuksiltaan hyvin laaja alaisiin ja mahdollisesti laillisuuspuutteita sisältäviin kaavaratkaisuihin

arvoisa puhemies

hallituksen esitys koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen enimmäismäärän korotuksesta on valitettavasti yksi potentiaalinen heikennys pienituloisten asemaan

sinänsä ymmärrän hyvin sen että tämä rajauspäätös oli nyt mistä eläimestä tai luonnonsuojelukohteesta hyvänsä kyse on hieman byrokraattinen ja turhankin raskassoutuinen menetelmä ja sikäli olen aivan samaa mieltä että jokin kevyempi toimenpide tai menettely olisi hyvä löytää

aamu ja iltapäivätoiminta on yksi varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn keinoista joilla lasten välisiä taustaeroja voidaan tasata ja mahdollisiin ongelmiin ajoissa puuttua

mutta en kyllä näe että hallituksen esityksessä olisi esitetty sitä mikä tämmöinen kevyempi toimenpide tai menetelmä olisi niin että se turvaisi juurikin vaikkapa maanomistajan oikeusturvan

tiedän tuolta omasta maakunnastani useita esimerkkejä siitä minkälaisiin vaikeuksiin on ajauduttu kun rajauspäätöksiä ei ole tehty ja kun maanomistaja on yrittänyt puolustautua sitten sillä jos onkin sattunut liito orava omaan metsikköön että ei ole ollut sitä rajauspäätöstä niin kyllä siinä huonosti on taitanut käydä

lasten mahdollisuus osallistua syrjäytymistä ehkäisevään koulua tukevaan ja yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan voi siis jäädä riippuvaiseksi vanhempien tuloista

on siis erittäin hyvä että hallituksen esityksessä lukee että samalla tiukennetaan velvollisuutta jättää maksu perimättä tai alentaa sitä jotta perheen pienituloisuus ei muodostuisi esteeksi lapsen osallistumiselle aamu ja iltapäivätoimintaan

se mikä on sitten lajin kannan koko on semmoinen kiva tietää asia mutta se ei ole oikeastaan ollenkaan ratkaisevaa sen suhteen mikä on lajin uhanalaisuusluokitus

arvoisa puhemies

kun nyt keskustelemme koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen enimmäismäärien korottamisesta on hyvä kyllä huomioida että aamu ja iltapäivätoimintaa ei edelleenkään ole kaikissa suomen kunnissa kaikkien koululaisten saatavilla ollenkaan

se on hidastunut se kannan kehityksen heikkeneminen mutta se on edelleen laskeva ja siihen perustuu se että kanta on edelleen uhanalaisten lajien listalla

ja kun muistetaan äsken lähetekeskustelussa käsitelty päivähoito oikeuden rajausesitys niin mikäli se toteutuu tuleeko käymään niin että pienillä paikkakunnilla aamu ja iltapäivätoiminnan hyvänä niin sanottuna korvikkeena käytetty eskarilaisen tai ekaluokkalaisen osapäiväinen turvallinen paikka ennen koulupäivän alkua ja sen jälkeen perhepäivähoidossa ei enää olisi mahdollinen kun ryhmäkoot perhepäivähoidossakin kasvavat mahdollisesti jo muutoinkin liikaa

tämäkin asia tulisi saattaa kuntoon ja huolehtia perhepäivähoitopaikkojen osa aikaisesta saatavuudesta myös pienten koululaisten aamuiseen ja iltapäiväiseen tarpeeseen

arvoisa puhemies

meille säädettiin tänä vuonna uusi varhaiskasvatuslaki jota hyvin moni varhaiskasvatuksen ammattilainen oli odottanut melkein koko työhistoriansa etenkin jos on tehnyt pitkän työuran julkisella puolella

tässä uudessa varhaiskasvatuslaissa korostetaan pedagogiikkaa mutta sillä ei ole mitään merkitystä jos lapsiryhmiä suurennetaan

arvoisa puhemies

tällöin nimittäin lastentarhanopettajilla ei ole käytännössä mahdollisuuksia pedagogiikkaan panostaa vaan suurten ryhmien yksiköissä tulee keskittyä lähinnä siihen että kaikki lapset voidaan turvallisesti ja vahingoittumattomina päivähoitopäivän päätteeksi vanhemmilleen luovuttaa

totean kuitenkin että ei varmaan meidän tässä salissa ole syytä ryhtyä puoskaroimaan ja esiintymään orava asiantuntijoina vaan kuten muussakin hyvän hallintotavan mukaisessa päätöksenteossa luottaa siihen asiantuntijatietoon mitä meillä saatavilla on ja se asiantuntijatieto sanoo

julkisen puolen päiväkodeissa on aivan tavallisten perheiden tavallisia lapsia ja myös paljon erityistä hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia lapsia lastensuojelulapsia ja maahanmuuttajataustaisia lapsia

tämä päätösesitys suosii yksityisiä päiväkoteja joista voi rahalla ostaa lisää tunteja ja jatkossa julkisen puolen päivähoitoon hakeutuisivat lähinnä pätkätöitä tekevien perheiden lapset

tämä systeemi lisää kunnissa töitä ja byrokratiaa kun jatkuvasti jouduttaisiin tekemään virkavastuulla päätöksiä osa tai kokopäiväisestä päivähoitopaikasta ja muuttamaan lasten hoitoaikoja vanhempien työllisyystilanteen mukaan se niistä norminpurkutalkoista

arvoisa rouva puhemies

nyt täytyy vähän kyllä todeta kuten tämän iltapäivän salikeskustelussa aikaisemmin edustaja haglund totesi että hän ei kansantaloustieteilijänäkään ymmärtänyt aivan kaikkia finanssipolitiikan kiemuroita

te edustaja heinonen luettelitte tuossa äsken alkuun kaikki suomen äärimmäisen uhanalaiset lajit ja sitten perään pitkän liudan silmällä pidettäviä ja vähän vähemmän uhanalaisia lajeja

subjektiivista päivähoito oikeutta ovat useissa kunnissa käyttäneet lähinnä sellaiset perheet jotka ovat halunneet pitää isommalla sisaruksella paikan samassa päiväkodissa myös äitiysloman jälkeen tai vuorotteluvapaan jälkeen luottaen siihen että myös sille pienemmälle lapselle hoitopaikka järjestyy kunhan muistaa jättää hakemuksen heti kun lapsi on nimen saanut

mutta te voitte edustaja heinonen ja kaikki muutkin tarkistaa vaikka lukesta tai suomen ympäristökeskuksesta miten tämä uhanalaisuusluokitusjärjestelmä menee ja se menee niin että nämä kaikki luetellut lajit ovat uhanalaisia jotkut enemmän ja jotkut vähemmän

onko sivistysvaliokunnalla ollut kuultavanaan asiantuntijoita jotka olisivat lausuneet että vanhemmat eivät osaa arvioida sitä onko heidän lapsellaan tarvetta päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen

miten varhaiskasvatuksen henkilöstö tulee jaksamaan

arvoisa puhemies

lapsiryhmien suurentaminen yhdessä henkilökuntaa koskevien etuisuuksien huonontamisen kanssa on kelvoton kiitos tästä arvokkaasta työstä